siinä vielä kävi sillä tavalla että ensiksi se oli jokavuotinen ja sitten se tuli joka toinen vuosi annettavaksi ja se on eduskunnan radio yleisradio jonka kertomusta täällä käsitellään ja käsitelläänkin seikkaperäisen keskustelun puitteissa mikä tarkoittaa sitä että se sopii malliksi erinomaisen hyvin kun tässä nyt vaaditaan sitten sitä että laajemminkin nämä vuosi ja toimintakertomukset tulevat eduskunnan arvioitaviksi

erityisen mielenkiintoista on se että lääkärit ja juristit ovat siirtäneet rahataloutensa veroparatiisien hoidettavaksi niin että ne käyvät rahastamassa kreikkalaisia ja sitten hoitavat nämä raha asiansa ihan muita teitä pitkin

jos te ed

olen seurannut reittini varrella olevassa kahdessa pisteessä kohderyhmän yritystoimintaa

tässä suhteessa nokanvalkaisuun on paikka ja kun ottaa tämän tarkastusvaliokunnan saaman harmaan talouden raportin luvut huomioon niin ei taida olla kohta tämä kotoinen suomenmaa kovin kaukana siitä tilanteesta kiusallinen tilanne kuin mikäkin

elikkä toisin sanoen ollaan liikkeellä harmaan talouden piirissä

siitä että se hinta millä niitä tuotteita myydään on niin alhainen että jos pelisääntöjen mukaan toimitaan niin missään nimessä ei voi onnistua

elikkä meillä on olemassa sillä tavalla mallipaperi

tässä olisi töitä opetuksellisesti

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja hannes manninen totesitte tämän transaktioveroasian

sitten vielä erityisen merkityksellistä on ei pelkästään se että se on muodollisuus vaan myös se että se täyttää tietyt sisällölliset vaatimukset ja erityistehtäväyhtiöillä se erityinen sisältövaatimus on vielä erityisen tarkka nimittäin sen takia että se erityistehtävän analyysi on siinä sekä analyysin että synteesin kohteena

tämän valiokunnan mietinnön perustelutekstin viimeisessä kappaleessa käsitellään seuranta asioita ja kiinnitetään aivan oikein huomiota siihen että yleishyödyllisen ara tuotannon kanssa tämä välimalli ei saisi kilpailla

sasi oli unohtanut ihan kokonaan sen että se oli pelissä mukana ja hän ikään kuin puheenvuoronsa sisässä siis ed

sasi asettui kaikkinaisesti vastaan tällaisia hommia

tästä selonteosta käy ilmi että isaf joukkoja on koko afganistanin alueella ja näitä kansallisen armeijan joukkoja lähinnä vain kahdella alueella oliko se nyt itä ja eteläosissa afganistania

tämä on kirjoitettu sillä tavalla että tämä on ikään kuin ponsilauselman perusteluteksti mutta se itse ponsi jolla olisi jotakin merkitystä on unohdettu tehdä tähän

se teksti oli täsmälleen sama kuin helsingin sanomien julkaisema finanssialan keskusliittojen toimitusjohtajien yhteinen kannanotto

elikkä tässä katsannossa tässä on itse asiassa paljon enemmästä kysymys kuin pelkästään siitä että tähän on ylipäätään vihdoinkin puututtu

kun sen tarkkaan luin ja yli ja alleviivasin niin sen sanoma oli se että ei saa tehdä yhtään mitään kun velallisten kustannukset nousevat

herää tietysti kysymys onko nyt sitten niin että kun isaf joukkoja vahvistetaan mikä sinänsä on ihan ok ja voi todella perustellusti kannattaa sitä kun on kysymys demokratian edistämisestä niin ollaan sellaisessa tilanteessa kun otetaan vielä lisäksi huomioon se mitä ed

sitten arvoisa puhemies en voi olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseni valiokunnan iältäni vanhimpana rivijäsenenä kiittää eduskuntatyön jättäviä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa siitä työstä mitä olette tämän tarkastusvaliokunnan hyväksi tehneet

no arvoisa puhemies mitäs merkitystä sillä vaikka uusi pakkaus jo yöllä vakaussopimuksella on jos eivät saa koskaan mitkään kustannukset nousta silloinkaan kun menee ihan pieleen koko homma

salolainen totesi tästä alkuperäisväestön suhtautumisesta vieraisiin joukkoihin että nimenomaan vaalitilanteessa se stimuloisikin aggressioita eikä toimisikaan siihen suuntaan missä vilpittömästi tietysti me haluamme olla mukana

olette olleet luomassa ja olette keskeisellä tavalla luoneet niin lyhyessä ajassa sellaisen uuden käytännön tähän parlamentaariseen jälkikäteisvalvontatyöhön että eipä olisi voinut kuvitellakaan että tällä yhdellä vaalikaudella sellainen pystytään aikaansaamaan ja siinä sitten me rivijepet ja leidit olemme olleet tukihenkilöinä

sasilla tilapäisesti lukematta

kun tälle tielle on lähdetty niin pakkohan se on eteenpäin mennä eihän siinä mitään

arvoisa puhemies

on hyvin luontevaa että suomi saa aaa reittausluokassa halpakorkoista lainaa sen takia että vaihtotase on ollut erittäin pitkään ylijäämäinen ja jos siltä pohjalta lasketaan suomen kansantalouden tila niin me olemme eräällä tavalla velaton valtio

elikkä siis siinä suhteessa asiat ovat ihan hyvin siis paremmin kuin itse asiassa kai missään muussa euroopan valtiossa tällä hetkellä

minä veikkaan että ei mene montaa vuotta kun tehdään ensimmäinen väitöskirja tästä niin sanotusta yliopistouudistuksesta ja erikoisesti katsotaan kuka suhmuroi oulun yliopistolle sellaisen hallituksen joka sillä tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

ministeri vehviläinen varsin mainiosti kuvasi täällä edellisellä kerralla sitä kuinka tarvitaan suurta kriittistä massaa jotta tiede menee eteenpäin

ensin mikä koskee tätä ympäristövastuudirektiivin implementointia suomen lainsäädäntöön niin tämä mietintö on tehty sen uskallan nyt sanoa toistamiseen poikkeuksellisen hyvin ja perusteellisesti

sehän olisi tarkoittanut tässä tapauksessa nimenomaan sitä että nämä kolme laitosta yhdistetään suureksi yksiköksi joka sijoitetaan yhteen pisteeseen mutta nythän näin ei tapahdu vaan tehdään juuri päinvastoin elikkä teoria ja käytäntö ovat äärimmäisessä ristiriidassa toistensa kanssa

toisekseen sitten tästä hyvin akuutista asiasta

tiusanen on oikealla asialla varmasti niin kuin ponsiehdotusta kannattanut ed

kysymys on eräästä surullisimmasta suomen tieteen historian prosessista käsittämättömästä mokasta jolle ei nyt sitten enää näytä voivan yhtään mitään

erkki virtanenkin

tänä päivänä ministeri on antanut minä tulkitsin sen viimeisen kehotuksen vapaaehtoiseen toimeliaisuuteen tässä asiassa ja sitoutumiseen

minä tulkitsen itse henkilökohtaisesti niin että mikäli tämä vihonviimeinen vetoomus ei tuota tulosta sitten alkavat pakkokeinot

nimittäin siitä tarinastani jäi sen verran vajaaksi että on olemassa eräs taho tässä suomalaisessa yhteiskunnassa joka on varma voittaja tällaisena aikana jolloinka työstä on eräällä tavalla pula

nimittäin on aivan selvä asia että sen joka sijaiseksi pääsee tämmöisessä vuorotteluvapaatilanteessa erityisessä intressissä on ottaa siitä kaikki mahdollinen irti ja antaa mahdollisimman hyvä näyttö työnantajalle siitä että hän juuri on paras mahdollinen henkilö tähän tehtävään

varsinainen puheenvuoroni meinasi mennä pitkäksi ja niinpä sitten siirsin yhden asian jota pidän kuitenkin pohdiskelun veroisena tänne omaan puheenvuoroonsa loppupuolelle tätä debattia ja se koskee irlannin mahdollisia vakuuksia näille lainoille

arvoisa puhemies

muistan erinomaisen hyvin millä tavalla liikenne ja viestintävaliokunnassa tämän tämän sai ylös ja yrittämään vaan saksan pistejärjestelmän tiimoilta ryhdyttiin tätä asiaa miettimään ja silloin syntyi juuri sen laatuisia kannanottoja jotka sitten kirjattiin myöskin ylös

tämä asia on erinomaisen mielenkiintoinen

ministerit selvittivät tätä asiaa omalta osaltaan ja ne olivat nyt muuttuneet tästä kirjoitetusta tekstistä huom

muuttuneet kirjoitetusta tekstistä sitten tämmöisiksi mitenkähän voi sanoa sen sosiaalitantan teksteiksi

jos ihan tarkkoja arvoisa ed

seurujärvi ollaan niin siinä puhuttiin selvityksestä ja siinä oli ideana se että kun saksasta yritettiin saada näitä tietoja sikäläisen järjestelmän hyvyyksistä ja huonoista puolista niin niitä ei ollut silloin saatavissa

elikkä siis toisin sanoen minä odotin kun luin tuota aloitetta että olisitte ottanut sen selville sieltä suurlähetystön kautta niin kuin se tapa on tietopalvelu täällä ja suurlähetystö siellä niin että olisi saanut sen tiedon tähän pohjaksi mitä silloin jäätiin kaipaamaan

john maynard keynes josta on nyt tullut elvytysfilosofioitten ja kaikkien uusi guru hänhän kaavaili tällaista tilannetta varten maailmanvaluuttaa jolle hän antoi nimen dinaari ja sen main point oli siinä että tämän maailmanvaluutan arvon määrittäisivät alueellisesti luonnonvarat niin että siis sillä tavalla kuplia ei voisi olla olemassakaan

siis he tulevat eräällä tavalla tyhjyydestä tilanteeseen jossa ei tunnekaan paljon ketään

ytyä

jos ei ole mitään jota voisi omistuksen perusteella arvopaperistaa ja sitten sillä tavalla käyttää reaalivakuutena niin tämä on aika mielenkiintoinen tapaus jolloinka täytyy ihailla irlannin valtion alueella olevaa irlannin kansaa koska kaikki on sen kansan varassa sillä saarella

mutta siinä rinnalla hänkrää sitten näitä vuokratyöyhtymiä pilvin pimein mikä on ollut todellinen ongelma koska teki se kaupunki mitä tahansa niin aina törmää siihen muuriin

elikkä siis toisin sanoen olemme olleet ihan pakkotilanteessa että sitä toimeliaisuutta pidetään yllä suurehkossa kaupungissa

joka tapauksessa se tilannehan on sillä tavalla että mikäli tämä ponsi hyväksyttäisiin niin se ei sitten tähän hätään siis sillä tavalla teknisesti kerkiäisikään jos tämän perusteelta ryhdyttäisiin toimenpiteisiin

elikkä toisin sanoen siis toimitaan aivan toisenlaisilla luvuilla kokonaan

sen takia suora vaikuttaminen ministeri anttilan toimenpiteisiin on nyt tällä hetkellä se ainoa konsti saada edistystä tässä asiassa akuutisti ja sitä on tehty tänä päivänäkin

silloin kun se nyt se mikä samaisen semmoisen hiukan pienemmän yhteisön kokemusten maailma ei voi yksilöllisesti pelata alueella jolla ei yksilöllisesti tunneta toisia

kommentoin vain yleisesti tätä lainoitusasiaa

ensinnäkin minä ymmärrän että eräistä viime aikojen tapahtumista voi tehdä sellaisen johtopäätöksen että esimerkiksi kreikka voisi tehdä konkurssin

kallis aloitti täällä puheenvuoronsa kertomalla fedin ex pääjohtaja greenspanin näkemyksiä nykyisestä yhdysvaltalaisesta luottokriisistä

edelleen hän jatkoi että brittein saarilla englannin pääministeri pitää tätä historian yhtenä kaikkein vaikeimpana asiana samoin valtiovarainministeri steinbruck saksassa

jolloinka kun täällä vaaditaan vakuuksia niin silloin tietysti ne vakuudet voisivat olla tarpeen mutta latvia ei ole sellainen valtio

toisekseen jos lainoista on kysymys niin lainoista saa koron niin kauan kuin se koronmaksukyky sillä lainanottajalla on

hän sanoi viime viikolla että tämä luottokriisi taloudellinen taantuma on vain tilapäinen episodi

kun tähän viitekokonaisuuteen laitetaan se mitä avajaissanoiksi valtiovarainministeri katainen täällä totesi elikkä pidin tätä nyt vakavana maailmantalouden tilanteena niin se oli varsin vaatimaton mutta sopivasti keskikastiin sijoittuva lausahdus

arvoisa puhemies

nytpähän on saatu edustava näyttö siitä mitä on suomen keskustan tiedepolitiikka

päättynyt isä arvio lähetetään valtiovarain valittaa ja edelleen värikkyys luo varten

iltapäiväisen ryhmäpuheenvuorotekstin jälkeen hyvin pragmaattista tekstiä että mistä kaikesta tässä voisi olla kysymys silloin kun synnytetään loppujen lopuksi aika isoja lukuja

mitä sitten oikeastaan täällä euroopassa on tapahtunut samanaikaisesti kun yhdysvalloissa on ruvettu sosialisoimaan pankkilaitosta ja toteamaan että suuretkin pankit kaatuvat

ihan vaan lyhyesti muutama huomautus

ensinnäkin pitää sanoa vielä kerran se että tämä välikysymysteksti on täynnä pikku virheitä ja vielä vääriä lainauksia tai puutteellisia lainauksia

siellä yllättäen tapahtuu aivan täsmälleen samaa mitä tapahtuu parhaillaan yhdysvalloissa

arvoisa puhemies

mikä mahdollisuus verohallinnolla nyt on ja pitäisi olla näitten yritysten kuriin saamisessa

minä olen sanonut täällä että kasvien primäärituotantoon liittyy niin sanottu liebigin minimilaki joka tarkoittaa sitä että niistä olennaisista ravinteista se joka on minimissä määrää koko tuotannon tason

lauri oinonen olisi kertonut kuinka mones metsäverotukseen liittyvä lakialoite tämä oikein onkaan

joukossahan on todella paljon asiansa täydellisesti hoitavia yrityksiä joilla ei ole varaa mihinkään muuhun kuin kaidan tien kulkemiseen mallikelpoisesti mutta joukossa on muitakin

se lukumäärä ei ole niin sanotusti vähäinen ja aina kun tämä uusi versio ilmestyy näkyviin se valpastaa vanhan konkarinkin lukaisemaan sen minkälaista viestiä ed

kun tähän vielä lisätään se mitä tapahtuu raakaöljymarkkinoilla missä raakaöljyn maailmanmarkkinahinnasta hävisi pois kolmannes niin nyt tietysti kaikki huomio kiinnittyy siihen mitä tekee putinin hallinto tässä tilanteessa kun ottaa huomioon sen mitä georgiassa on tapahtunut ja niillä tienoilla

sitten kolmanneksi

lyhyessä puheenvuorossani totesin havaintoni lukemisen perusteella että kysymys on kustannusneutraalista ratkaisusta

meillä ne ovat niin matalia että siinä kun on metripuolitoista parhaimmillaan syvyyttä niin ei siinä paljon tarvitse sikailla kun ne kasvavat umpeen

näin täällä lukee

tällä kertaa tämä esitys on aika minä kommentoin siis arvoisa puhemies tätä tekstiä enkä sitä puhuttua versiota johonka oli vähän siistitty näitä tekstejä koska elämään jää nimenomaan se mikä on kirjallisesti esitetty ja harvat käyvät eduskunnan pöytäkirjoista katsomassa kuinka ed

siis toisin sanoen venäjän federaatio on ulkomaitten suhteen velaton

valtiontalous on kunnossa mutta tulot ovat vähentyneet kolmanneksella kun raakaöljystä ja kaasusta jotka ovat keskinäisessä hintakompuksessa saatavat tulot ovat yhtäkkiä romahtaneet

tätä riskiä vielä maksimoidaan sitten sillä tavalla että tästä on kehitetty taidetta näitten alan epäreilujen toimijoitten toimesta

nimittäin mikä onkaan tämmöisen esityksen lakialoitteen tarkoitus

palaan arvoisa puhemies siihen mitä jo täällä vastauspuheenvuorossa totesin siitä mikä voi olla kansallinen reaktiomme tähän miten käyttää tätä tilannetta jossa raakaöljyn hinta on nyt laskenut ällistyttävän alas kun perusmetallien hinnat ovat laskeneet ällistyttävän alas ja nopeasti

lauri oinosen ahkeruudesta ja tarkoitushakuisuudesta vaikuttaa tuleviin hallitusneuvotteluihin ja silloin tietysti kaikella sillä työllä mikä sinä aikana on tehty kun hän jälleen on ollut hallituspuolueen jäsen on merkitystä ja siihen työhönhän liittyy hetemäen työryhmän aikaansaannokset joissa myöskin käsitellään näitä asioita

siis on suorastaan tiedettä se millä alueilla alueellisesti ja toiminnallisesti tämä riski on pienin mahdollinen ja sinne sitten ponnistukset kohdistetaan

ja jotta kiinnijäämisriski olisi tehty pienimmäksi mahdolliseksi niin ensinnäkin se itse varsinainen operaattori ei paljasta omaa persoonaansa ollenkaan vaan hoitaa asiansa bulvaanin välityksellä ne saattavat olla sitä veneen alla ja kaljakuppiloissa aikaansa viettävää porukkaa joittenka nimet on niissä papereissa ja sillä tavalla tavallaan suojasta käsin ohjataan sitä epäreilua toimintaa joka on siis tietysti rikollista toimintaa

nyt pitäisi uusiutuvan energian tuotantoon laiteinvestointeihin sijoittaa kaikki irtonainen varallisuus mitä maasta vaan kerta kaikkiaan tähän tarkoitukseen löytyy koska näin edullista tilannetta mahdollisesti ei tule ei voi sanoa ei koskaan mutta melkein koskaan

lauri oinonen on ollut tällä kertaa hetemäen työryhmän ehdotuksesta pääomatulojen verotuksen korottamiseksi ja siinä yhteydessä hän on nähnyt aika tavalla mielenkiintoisia yhteiskunnallisia ilmiöitä

elikkä siis toisin sanoen juuri tämä olisi aivan oikeata kansallista politiikkaa

ensinnäkin hän toteaa niitten kohdistumisesta että ne kohdistuisivat metsän myyntiveroon ja olisivat arvaamattoman paljon vaikeuttamassa puuhuoltoa metsäkone ja kuljetusyrittäjien toimintaa työllisyyttä metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä kaikilla sektoreilla huom

kaikilla sektoreilla sekä puun saatavuuden ja korottavien hintapaineiden osalta siis todella kollektiivista

kansliapäällikkö korpela aikoinaan teetätti perusteellisen selvityksen näistä kanavoinneista ja se antoi hyvinkin kielteisen tulokseen että minäkään en oikein usko niihin

sitten kun tämä paketti toteutettaisiin niin seurauksena olisi sahojen teollisuuslaitosten toimintojen vaikeutuminen yritysten lopettamisia ja konkursseja siis toisin sanoen yhteiskunnallinen romahdus jos nyt en voi muuta sanoa

elikkä niiden muutaman laitoksen sijaan mitä näillä rahoilla saadaan pitäisi tulla satoja laitoksia ja kaikki voidaan tehdä kotimaisena työnä

lauri oinosen toimesta se että alumiininkäsittelytekniikkaan perustuen tällaisia kevyitä aluksia rakennettaisiin niin jos sitä todella osataan sillä tavalla kuvattuna kuin ed

elikkä suorastaan on kauppiaita jotka junailevat näitä lepääviä yhtiöitä ja ne muodostavat sellaisia isoja yhtiöryppäitä yritysryppäitä

arvoisa puhemies

tietysti seinäjokioulu välistä muutama näkökohta

ja kun niiden perään päästään kun on saatu vihje että tuossa ollaan lavealla tiellä niin niin

tässä on se suomen mahdollisuus

silloin kun minun suotiin olla liikennevaliokunnan vetäjä meille saatettiin tietoon erilaisia vaihtoehtoja hoitaa tämä rahoituspuoli

lauri oinonen äsken juuri kuvasi niin ei mitään muuta kuin hyvä asia

minä muistan että oli semmoisia engelsmannirahoituksia ja oli kaikenlaista

ja niin siinä vaiheessa sieltä on jo häivytty pois ja jätetty yritys oman onnensa nojaan ja sitten ollaan jo perustamassa uutta yritystä

olisiko mitään mahdollisuutta että olisitte pikkuisen tottelemattomia siellä liikenne ja viestintäministeriössä nyt ja valmistelisitte asiaa seuraavia hallitusneuvotteluja varten siltä pohjalta mitä silloin aineistoa kerättiin tämä rata on

sitten aivan uutta ovat pankkitilittömät yritykset siis yritykset joilla ei ole periaatteessa minkäänlaista kirjanpitoa pankkitilistä puhumattakaan vaan kaikki on käteistä hommaa ja kaikki junaillaan niin ettei jää minkäänlaista jälkeä